sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesityksen tavoitteena on vähentää köyhyyttä eriarvoisuutta syrjäytymistä ja terveysongelmia muun muassa parantamalla perusturvan varassa elävien taloudellista toimeentuloa

kriteereinä on juuri se että perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito tekevät hyvää yhteistyötä ja integroituvat ja että terveydenhuolto ja sosiaalityö tekevät yhteistyötä

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

ja nyt jo tässä kaikkien kuullen sanon että meillä on tehty hiljattainkin selvitys kuntoutusyksiköistä ja kuntoutuslaitoksista ja siellä on taloudellisia ongelmia aivan niin kuin täällä eräs edustajista käytti puheenvuoron

yleiskeskustelua edustaja jalonen esittelee valiokunnan puheenjohtaja

mutta on se kovin kummallista myöskin semmoinen minun on ihan pakko tämä sanoa että kopin me totta kai otamme ja saattaen vaihdamme potilaat mutta kyllä minä olisin toivonut että pikkuisen ennemmin siitä konkurssista meille olisi ilmoitettu

uudessa laissa ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta säädettäisiin nykyistä tarkemmin siitä mitä rekisteröintitehtäviä liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa ulkoisille palveluntuottajille ja millä edellytyksillä

uudistus vaikuttaa myös ansiopäivärahan vuorottelukorvauksen ja aikuiskoulutustuen tasoihin ja niistä maksettaviin valtionosuuksiin

ulkoisten palveluntuottajien eli sopimusrekisteröijien käyttö takaa sen että rekisteröintipalveluita on kattavasti saatavilla joka puolella maata

tämä on se tieto mikä minulle on tullut

sitten mennään puhujalistaan

minä ymmärrän toisaalta sen hyvin että ne eivät ole puuttuneet tähän asiaan koska on katsottu että on ollut korvaava toiminta sairaanhoitopiireillä ja on kuitenkin se hoito pystytty järjestämään

paperisten ajoneuvon omistusoikeutta osoitta vien asiakirjojen rinnalla otetaan käyttöön ajoneuvon omistajan varmenne eli numerosarja jolla oikeuden rekisteri ilmoituksen tekemiseen voisi osoittaa

arvoisa herra puhemies

kriisinhallintatehtävissä olevien tällainen kuntoutuksen ja muiden toimenpideohjelma ja tämäntyyppinen on siellä meillä sotilastapaturma asiain neuvottelukunnassa ja siellä tämä valmistuu

se on yksi syy

rekisteröintitodistuksen ensimmäistä osaa niin sanottua ykkösosaa ei myöskään enää velvoitettaisi pitämään mukana ajoneuvossa kotimaan liikenteessä

arvoisa herra puhemies

se vaikuttaa hyvin monipuolisesti ihmisen kehoon ja meillä on näitä hyvin vaikeita tautimuotoja ja niin kuin ed

ajoneuvojen tiedot tarkistetaan liikenteenvalvonnassa jo nykyään hyvin usein sähköisesti sillä rekisteröintitodistuksessa eivät näy kaikki valvontaan tarvittavat tiedot

tiusanen lääkärinä tietävät nämä erikoisen vaikeat tautitapaukset eivät ole mikään homogeeninen joukko jossa kaikki tarvitsevat just sitä samaa hoitoa

mutta se mitä me tulemme edellyttämään on se että ne ovat kokonaisvaltaisen hoidon ja tällaisen moniammatillisen hoidon keskuksia eli moniasiantuntijuushoitoa koska reuma on systeemisairaus se vaikuttaa hyvin monella eri tavalla

siinä on lainsäädäntömuutoksia muun muassa se että työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voi jättää oman eläkkeensä lepäämään ja sitä mahdollisuutta on jatkettu nyt

siellä norjassa on tapahtunut juuri niin että perusterveydenhuolto on rapautunut kun kaikki on siirretty erikoissairaanhoitoon erikoissairaanhoidosta on tullut se joka hoitaa kaiken ja perusterveydenhuolto on rapautunut

määrärahan korotus sisältää myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilunle ko kokeilua laajentamisen sekä määrärahan korotus sisältää myös ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilun laajentamisen koskemaan myös kokeilussa olevia ammattikorkeakoulujen sivupisteitä

huippuasiantuntijat ovat itse esittäneet että enemmän kuin yksi koska yksi on liian haavoittuvainen niin kuin on todettu

se ei ole missään nimessä suomessa sitä kestävää kehitystä ja vielä kerran sanon että jos me aiomme sitä kestävää kehitystä tehdä niin niiden pitää olla nimenomaan samassa organisaatiossa mutta kuntalähtöisesti

mutta yhteistyötä me tarvitsemme koska ei meille tule niin suuria kuntia että ne pystyvät ihan kaiken itse tekemään vielä yksi vastauspuheenvuoro edustaja tölliä sitten

kyllä he ovat joka ikisessä kokouksessa on ollut reumasäätiön sairaalan lääketieteellinen ex johto ja he ovat osallistuneet myöskin jatkuvasti ja kiitos heille siitä että he ovat jaksaneet sitä tehdä

kiitos

meidän työhyvinvointifoorumi tekee alueellista ja paikallista työtä ja sinne ollaan nyt kehittämässä ihan tätä työn ja perheen yhteensovittamisenkin työkalupakkia

teidän välikysymyksenne ensimmäinen kysymys tuli jo vastatuksi sitten se miten erityisesti lapsipotilaiden osalta toimitaan on kerrottu ja sitten vielä kysytte miten hallitus aikoo turvata muitten erityisen vaativan hoidon

rystyä

kuntakokeilussahan on mukana myöskin sosiaali ja terveysministeriö eli kuntakokeilussa esimerkiksi tehostetaan yhteistyötä kunnan te toimiston ja kelan välillä ja se on kyllä erinomaisen hyvä asia

määräraha kohdentuu pääosin sotilasvammakorvauksiin sotainvalidien laitosten käyttökustannuksiin rintamalisiin ja rintamaveteraanien kuntoutuksiin

tässä yhteydessä on pakko sanoa pekkarisen puheenvuoroon että jos toimittajalla on virheelliset tiedot asioista niin on vaikea niihin mennä kyllä vastaamaan

me otamme huomioon myöskin paltamo hankkeen josta juuri valmistuu raporttia ja sitten tämän nuorisotakuun

siitä sen verran että sosiaali ja terveyspoliittisessa ministeriryhmässä tänään juuri oli puhe siitä ja siitä olemme tiedotteenkin antaneet tänään että näiden avien valvontaa yhtenäistetään suhteessa toisiinsa mutta sitten myöskin suhteessa valtakunnalliseen valvontaan

on ilmennyt sellaisia tapauksia eri alueilla että kun on ollut tällaisia vanhusten yksiköitä ja siellä on esimerkiksi omistaja vaihtunut niin ei olekaan voinut jatkaa sitten sitä vanhustenhuollon yksikköä ja vanhukset ovat joutuneet lähtemään omasta kodistaan pois jossa he ovat olleet aika kauan

harmaan talouden torjuntaan on myöskin varattu rahaa ja myöskin sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ruuhkaa pyritään purkamaan

myöskin sitä halutaan nyt viestittää että järjen käyttö on kyllä sallittua että ei otettaisi kriteereiksi sellaisia asioita joita ei löydy mistään normeista tai laeista

oli hyvä kun täällä muistutettiin vanhuspalvelulaista mutta muistutan teille myöskin viime kaudella tehdystä kotikuntalain muutoksesta siitä että ihminen voi vaihtaa kotikuntaansa vaikka hän olisi pitkäaikaishoidossa

juuri äsken tuossa edustaja rajamäkikin kertoi että kelan valtuutetut ovat juuri tätä käsitelleet ja itsekin olen hyvin paljon sinne vienyt näitä kunnista tulleita ja asiakkailta tulleita reklamaatioita mutta muistuttaisin kuitenkin että tällä on hyvä tarkoitus ja näillä keskitetyillä pystyttäisiin säästämään

joo

arvoisa herra puhemies

kiitoksia kovasti edustajille näistä kommenteista

minä haluan vain todeta sen että tämä esitys on valmisteltu kyllä ihan hyvässä yhteistyössä sisäministeriön ja poliisihallituksen kanssa ja kyllä näitä mitä nostitte esille on huomioitu se on ihan hyvä asia

kyllä aion tuupata sitä eteenpäin sillä tavalla että me saamme näitä jo valmisteltua seuraavaa hallitusta varten ja jos saadaan niitä pienimuotoisia tekoja tai pieniä juttuja jo eteenpäin hyvä niin

kyllä se meillä käsitteillä on

edustaja vehkaperä myöskin kysyi mitä kaikkea on tapahtunut mutta itsehän olittekin todellakin siinä työryhmässä ja tiedätte nämä itsekin kaikki

sen lisäksi että on kysymys maanteistä meidän pitää huomioida raiteet ja vesiväylät ja väitän että olen kyllä aika paljon puhunut myös raiteista ja olen sitä mieltä että ne pitää kunnossa pitää

kun me saamme sen selvityksen tässä vuoden lopussa viimeistään loppiaiseen mennessä tehtyä me sitten mietimme työkaluja mitä me voimme tehdä koska kyllä se sellainen juttu on että ihmisten pitää päästä liikkeelle myös haja asutusalueilla

ei se ole ainoastaan tätä aluetta varten vaan koko suomea varten

mutta olen sitä mieltä että pelkästänsä yksittäisenä hankkeena se ei ole riittävän hyödyllinen vaan se tarvitsee rinnalleen muita hankkeita jotta se nimenomaan syöttää matkustajia sinne pisara radalle ja siitä syystä meidän pitää ensisijaisesti hoitaa tämä helra elikkä helsingin ratapihahanke joka on selonteossa

asia